jatkan siitä mitä ensimmäisessä käsittelyssä sanoin

päästöstä siis maksettaisiin suoraan vero eikä oikeuksia lisäpäästöihin sallittaisi

tämä tekisi energiatehokkuuden lisäämiseen ja päästöjen vähentämiseen tähtäävät investoinnit nopeasti taloudellisesti kannattaviksi

mielestäni valiokunnan kannanotto heijastaa sitä huolta jota koko eduskunta tuntee erityisesti liikenneinvestointien osalta

rautatieliikennöintiä suunnittelevalle yritykselle on kuitenkin riski tehdä asiakassopimus ennen kuin sillä on varmuus kapasiteetin saamisesta

valiokunnan esitys on perusteltu etenkin kun väyläinvestointien rahoituksen jälkeenjääneisyys on jo yli miljardi euroa

valiokunta toteaa että kotimaisten kuljetusyritysten kilpailukykyyn on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota muuten edessä on ulosliputus alhaisen kustannustason maihin

vertailumaissa kaluston ja henkilöstön saatavuus eivät olleet yhtä keskeisiä kilpailuun vaikuttavia tekijöitä kuin suomessa

liikenne ja viestintävaliokunnan mielestä hallituksen on parannettava kuljetusyritysten kilpailukykyä tavoitteena elinkeinoelämän logistiikkakustannusten alentaminen koko maassa

mitä ovat ne konkreettiset toimet joihin olisi pitänyt jo keväällä ryhtyä

jälkimarkkinoilla olisi siis saatavissa lähinnä venäläistä loppuun kulutettua kalustoa ja sekin pitäisi räätälöidä suomen markkinoita varten

dieselin valmisteveroa voidaan siis alentaa

arvonlisävero on veroa verosta ja mitä kovempi on lähtöhinta sitä isompi on arvonlisävero

liikenne ja viestintävaliokunta kiinnittää eduskunnan huomiota ammattiliikenteen työvoimatarpeeseen

kuljettajan ammattiin kohdistuvat koventuvat pätevyysvaatimukset sekä eun kuljettajille asettamat ikärajat hidastavat työvoiman rekrytointia ammattiliikenteen palvelukseen

kun vielä liikenteen ja logistiikan ammattikoulutuksen aloituspaikkoja on liian vähän on seurauksena jatkuva työvoimapula

arvoisa herra puhemies

asiaa ei pystytä ratkaisemaan rankaisemalla ammattiliikennettä lisääntyvillä ympäristöveroilla vaan kehittämällä taloudellisia kannustimia ja tukia ympäristöystävällisempään kalustoon siirtymiseksi

liikenne ja viestintävaliokunta tekeekin ehdotuksia liikenteen päästöjen vähentämiseksi

valiokunnan mielestä autoverotuksen kehittämisen tavoitteet ja suuntaviivat tulisi julkistaa useampivuotisena ohjelmana jonka keskeisenä tavoitteena olisi vanhan ajoneuvokannan pikainen uusiminen ympäristönäkökohdat huomioiden

tietysti myös työllisyysasteen nosto lisää eläkemaksukertymää

verouudistuksen tulee koskea sekä auton hankintaan kohdistuvaa autoveroa että auton käytöstä perittävää vuotuista ajoneuvoveroa

elinkeinoelämän tutkimuslaitos tuo ilmi muistiossaan että työeläkejärjestelmä kärsii rahoituksen kestävyysvajeesta

dieselautoilta perittävän erillisen käyttövoimaveron poistamisen vaikutusta tulee selvittää samoin kuin kaasu hybridi ja sähköautojen verokohtelua

työeläkemaksukattoon kohdistuu tulevina vuosina merkittäviä nousupaineita joita viime vuosina tehdyt päätökset ovat purkaneet vain osittain

myös polttoaineverotuksen porrastusta päästöjen mukaan tulee selvittää

mielestäni valiokunnan ehdotukset ovat kannatettavia

jotta eläkejärjestelmää voisi perustellusti pitää reiluna ja uskottavana tulisi sen olla rahoituksellisesti kestävä nykytasoisten etuuksien ja maksujen vallitessa

mielestäni liikenne ja viestintävaliokunta on mietintöä laatiessaan tehnyt erinomaista ja perusteellista työtä

arvoisa puhemies

olen eri mieltä vain yhdestä valiokunnan ehdotuksesta ja se koskee paikannukseen perustuvien ruuhka ja tienkäyttömaksujen käyttömahdollisuuksien selvittämistä

oinoselle vaan ihan kysymyksenä että hanke varmaan on siellä mielenkiintoinen mutta ainakin omasta mielestäni se on niin mahdottoman kallis että siihen loppuu varmaan mielenkiinto

arvoisa herra puhemies

liikennettä on käytetty jo pitkään valtion lypsylehmänä

mielestäni kuuden miljardin vuotuiset verotulot riittävät valtiolle mutta mikään ei estä perimästä tienkäyttömaksuja venäläisiltä ja muilta ulkomaalaisilta autoilijoilta ja kuljetusyrityksiltä

merkittävän kestävyysvajeen pitäisi automaattisesti johtaa toimenpiteisiin joko maksukaton nostamiseksi tai etuuksien rajoittamiseksi esimerkiksi luopumalla tilapäisesti indeksikompensaatiosta

arvoisa puhemies

marraskuussa viime vuonna paljastui että suurimmat työeläkeyhtiöt ovat rakentamassa avainhenkilöilleen ja henkilökunnalleen uusia palkitsemisjärjestelmiä

tosiasia on että työeläkeyhtiöissä ei ole parhaita osaajia

osaajiksi on valittu henkilöitä joilla on merkittäviä tai lieviä kytköksiä työmarkkinajärjestöihin

näistä suuri osa tarvitsee mahdollisuuden itsenäiseen asumiseen

onkin erittäin tärkeätä että työeläkeyhtiöiden johtajien rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota ensi sijassa osaamiseen alan asiantuntemukseen ja johtamistaitoihin

sijoitusmarkkinoilla tuotot heittelehtivät rajusti

onkin tärkeätä että työeläkeyhtiöt pystyvät rakentamaan järkevän ja pitkäjänteisen sijoitustoiminnan jossa vältellään suuria riskejä

työeläkeyhtiöiden toiminnasta riippuu eläkejärjestelmän kestävyys

arvoisa rouva puhemies

eduskunnan tulee vahvistaa eläkeyhtiöiden seurantaa koska kysymys on ikääntyneiden kansalaisten keskeisestä turvasta

tätä lisää niin hyvä tulee

lain soveltamisala laajenee pienempiin yrityksiin

henkilöstörahaston perustaminen tapahtuu niin että työnantaja päättää tulos ja voittopalkkiojärjestelmästä ja sen soveltamisesta

rahastolle suoritetut erät ja lisäosat jaetaan jäsenten osuuksiin joista osa on vuosittain jäsenen nostettavissa

osuuden nostamismahdollisuutta aikaistetaan nykyisestä

kun yritys suorittaa ensimmäisen erän rahastolle rahastoeriä nostettavissa oleva osuus voidaan tulouttaa työntekijälle jo seuraavana jäsenosuuden suorituspäivänä

arvoisa rouva puhemies

henkilöstörahastolain uudistaminen tekee mahdolliseksi rahastojen käytön nykyistä monipuolisemmin ja niiden perustamisen myös useampiin yrityksiin

mutta tosiasiassa rahastoja voidaan perustaa vain alle kymmenesosaan yrityksiä

hyvin koulutettu riittävä työvoima sekä tuottavuuden lisääminen turvaavat hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuden mutta työvoima on vähenemässä kun työikäisen väestön määrä laskee

koska tuottavuuden nosto on tulevaisuudessa haastavaa on tehtävä kaikki ettei työhön käytetty aika eikä työtä tekevien määrä laske nykyisestä

suomen mikro ja pienyrityksissä on valtava kasvupotentiaali

on myös tarkasti arvioitava työlainsäädännön merkitystä työllisyyden kannalta

työlainsäädäntöä pitää kehittää niin että se ei aseta esteitä työllisyyden parantamiseksi ja pitää samalla huolta työntekijöiden suojasta ja oikeuksista

arvoisa puhemies

työlainsäädäntö saattaa estää työpaikkojen syntyä ja siirtää työn tekemistä muihin muotoihin kuten alihankintaan ja vuokratyövoiman käyttöön

olen ed

ne tulevat ainakin hetkeksi valtaamaan ja ensinnä ovat toivottuja ja todennäköisesti sen jälkeen tulevat häipymään mutta tulevat markkinoita sekoittamaan kuitenkin

arvoisa rouva puhemies

useissa maissa opiskelijoiden työssäkäynti opintojen aikana on yhtä yleistä kuin suomessa mutta koulutusaika on lyhyempi

opintojen aloittamista on aikaistettava ja kaikkiin toisen ja korkea asteen koulutusohjelmiin on lisättävä merkittävästi työllisyysmahdollisuuksia edistävää työssä oppimista

erilaisia työllistämistoimia ja työllistymistukea on paljon

pidän tärkeänä että työllistämistukijärjestelmää yksinkertaistetaan niin että yrityksetkin osaavat sitä tulkita

palkkatyön tulee olla yritysten käytettävissä heti työttömyyden alusta

ihmettelen tämän lakiesityksen yhteydessä miksi kansanedustajien huolestuneet puheenvuorot liian lyhyistä raiskaustuomioista eivät kanna oikeusministeriöön asti

ensimmäisen työntekijän tuki on laajennettava koskemaan koko suomea

koko suomea

nopeasti muuttuvat osaamistarpeet vaativat elinikäistä oppimista osaamisen jatkuvaa päivittämistä sekä uusien osaamisalueiden hankkimista

eikö tässä yhteydessä olisi kuitenkin tarvetta myös koventaa tuomioita

elinikäistä oppimista on kehitettävä niin että työntekijät näkevät oman taloudellisen turvallisuutensa kannalta tärkeäksi vastata osaamisensa kehittymisestä

suomessa voi törkeästä raiskauksesta selvitä parilla vuodella ehdollista tai vapautua suhteellisen nopeasti ehdonalaiseen vapauteen

se tarkoittaa siis että mitä enemmän apteekki työllistää ja myy sitä suuremman apteekkimaksun se joutuu maksamaan

nopeasti muuttuvat osaamistarpeet korostavat työpaikalla oppimisen merkitystä sillä työpaikalla muutokset ilmenevät useimmin ja konkreettisemmin

tämä muutos siirtyi automaattisesti hintoihin koska lääkkeiden tukkumyynti ja ulosmyyntihintojen on oltava samat kaikissa apteekeissa

lähes kaikissa ammateissa keskeinen osaaminen hankitaan työssä opintoihin liittyvänä työpaikalla oppimisena tai oppisopimuskoulutuksena

lahtela ehti lähteäkin jo mutta minä hänen kriteereistään vaan ajattelin sanoa että kyllä yrittäjän tietysti ensimmäinen edellytys on arvioida henkilö ja se kaikki muu sen jälkeen mutta se

tämä tarkoittaa että apteekeissa noudatetaan siis neljää eri verokantaa eli apteekkimaksun mukaista verokantaa apteekkien arvonlisäverokantaa elintarvikkeiden arvonlisäverokantaa sekä yleistä arvonlisäverokantaa

tätä työtä on edelleen jatkettava ja on painotettava yhä enemmän ammatillisen koulutuksen ja myös korkeakoulujen työelämälähtöisyyttä

oko keskustelun

keskustelun tai tätä ryhdytään kohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan nyt kuitenkin on ensimmäinen

ei voi olla oikein että valtio kompensoi yliopiston apteekin apteekkimaksut

arvoisa puhemies

kela alkaa periä sähköisiä lääkemääräyksiä ylläpitävästä järjestelmästä maksua myös apteekeista

voidaan syystä sanoa että apteekit ovat valtion lypsylehmiä

arvoisa puhemies

puolustaessaan itseään ja liikkeen omaisuutta myyjäkin on kahakassa voinut vahingoittaa ryöstäjää ja siten hän onkin pitkän kuulustelun kohteena ja usein lopuksi korvausvelvollinen

sanoin jo ensimmäisen käsittelyn yhteydessä että jaan sivistysvaliokunnan kanssa huolen tuotesijoittelun sallimisesta lastenohjelmissa

tilannetta on parannettu mutta on vielä parantamisen varaakin

alle kouluikäiset lapset eivät osaa lukea teksti ilmoituksia tuotesijoittelusta tai kun osaavat lukea he eivät ymmärrä mitä sillä tarkoitetaan

kuuloliitto on huolissaan siitä että lastenohjelmat rajataan pois tekstitysvelvoitteesta

kuuloliitto vaatii että lasten oikeuksia tulisi kunnioittaa ja että lastenohjelmat tukisivat muun muassa lukemaan oppimista

he tietäisivät paremmin mitä lapsi oli sitten kuuleva tai kuulovammainen seuraa

mielestäni tosiaan kaavoitus pitää ottaa on niin paljon erilaisia alueita tapauskohtaisesti ja niin kuin tässä on nyt tullut moneen kertaan sanottua unohtamatta kuitenkaan keskustoja miten tärkeitä ne kokonaisuudessaan ovat

jo liikenne ja viestintäministeriön lausuntakierroksella kuuloliitto otti tähän asiaan kantaa mutta se ei päätynyt hallituksen lakiesityksen lopulliseen muotoon

myös minulta kiitos ministerille ja edustajille pulliainen ja rajamäki kaiken kaikkiaan äärettömän tärkeästä asiasta koko meidän maallemme ja vallankin harmaan talouden ja voi sanoa talousrikollisuuden osalta

helmikuun lopulla opetus ministeriö käynnisti liikkuva koulu hankkeen jonka tavoitteena on parantaa kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta ja vaikuttaa kaikkien peruskoulujen kouluikäisten liikuntasuorituksiin

asko seljavaara puhui kahdesta yliopiston apteekista

miten on muitten yliopiston apteekkien kohdalla

pitkän aikaa on kiusannut ja ihmetyttänyt miksi tällä lailla on niin hirveän kova kiire nyt tällä kaudella

ovatko kaikki maakunnat siinä jo mukana

viime kaudella se ei ollut niin kiireinen

toiseksi on se kysymys että ruotsi ja viro ovat myöskin vapaammalla linjalla mutta eipä kyllä taida euroopan maita paljon muita olla

ihan pieni oikaisu ed

kun hän puhui pelkästään yksityisistä linja autoyhtiöistä niin on olemassa tietysti pohjolan liikenne vrn ja helsingin kaupungin mitkä ovat myös suuria mutta tietysti on paljon paljon yksityisiä

arvoisa puhemies

yksi keino olisi yrittäjien henkilökohtainen konkurssi